todellisia ympäristötekoja toivon ministeriltä myös siirtoviemäreiden ja vesihuoltohankkeiden rahoitukseen

nämä ovat todellisia ympäristötekoja jos ja kun me haluamme tämän jätevesilain toteutettavan tai sitten ehkä siirtymävaiheen tähänkin lakiin

kotitalousvähennyksen käyttöalaa laajennetaan myös tietoyhteiskuntapalveluihin

kankaanniemi totesi ministereinä hannes manninen ja mari kiviniemi ovat viitoittaneet hienosti tätä tietä eteenpäin ja me haluamme seuraavalla vaalikaudella olla mukana viemässä tätä edelleen eteenpäin ilman kuntaliitospakkoja ja vapaaehtoisilla kuntien omilla hankkeilla joissa peruspalvelut ovat keskiössä

arvoisa puhemies

vaikka ilta on jo pitkällä ja näillä kellonlyömillä alkaa kohtapuoliin viimeinen televisioitu kuntavaalitentti käsittelemme tärkeitä asioita eduskunnan istuntosalissa

työllisyyttä tukevat suomalaisten arjen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavat massiiviset liikenneinvestoinnitkin

arvoisa puhemies

pienimmät äitiys isyys ja vanhempainrahat sekä sairauspäivärahat ja kuntoutusrahat korotetaan työmarkkinatuen tasolle ensi vuoden alusta lukien

ostovoiman heikennystä ei ole korjattu ja kehittämishankkeina siis uusina investointeina ei ole nähty tarpeelliseksi tämän hallituskauden lopulla kuin kehittää ja edistää eteläisen suomen hankkeita

sinne on nyt saatu kaikkien kuuden puolueen toiveita ja terveisiä ja ne näkyvät niin verotuksessa kuin erillisissä panostuksissa erillisiin asioihin joista tuonnempana

nyt kahdessa selvityksessä niin liikennepoliittisessa selonteossa jo vaalikauden alussa kuin nyt korjausvelkatyöryhmässä on esitetty ja todistettu se että perusväylänpitoon täytyy saada tasokorotus

arvoisa puhemies

on selvää että tämän budjetin lisäksi me odotamme hallitukselta niitä kauan luvattuja leikkauslistoja joihin valitettavasti joudumme ensin käsiksi kun eduskunta ensi vuoden puolella kokoontuu

maailmaa ravistelevan ruokakriisin taustalla on monia osin tiiviisti toisiinsa kietoutuneita syitä

aloitteet käsittelivät myöskin ensimmäisen vieraan työntekijän palkkatukea ja montaa montaa muuta aihealuetta mutta itse nostan keskusteluun liikenne ja viestintäministeriön alle kuuluvia asioita ja muutamia koulupuolen asioita lapsiperheisiin liittyvän kotihoidon tuen määrärahat sekä sitten oman talousarvioaloitteen metsähallituksen merialueen retkisatamaverkoston rahoituksesta

ministeri risikko kuinka te aiotte vielä tämän vaalikauden aikana pistää nämä selvitykset täytäntöön

hallitus ei koe tarpeelliseksi hillitä suomen velkaantumista vaikka ympärillä vellovan euroopan talouskriisin yksi suurimmista syistä on euroopan unionin maiden liiallinen velkaantuminen korkean elintason ylläpitämiseksi

osittain hintapiikki johtui poikkeuksellisen huonoista sadoista ja lähes tyhjillään ammottavista ruokavarastoista mutta pitkälti myös energian lannoitteiden ja siementen ja muiden maataloustuotannon perustarvikkeiden kallistumisesta

arvoisa puhemies

me keskustalaiset emme ole tyytyväisiä hallituksen harjoittamaan liikennepoliittiseen linjaukseen

keskustan omassa budjettivaihtoehdossa josta täällä on tänään jo kuultukin useissa puheenvuoroissa hillitsemme velanottoa mutta turvaamme palvelut verottamalla työtä oikeudenmukaisesti

nämä kaikki ovat todellisia satsauksia tulevaisuuteen

epävarmassa tilanteessa on tärkeää reagoida tietysti ripeästi mutta ottaa silti aikaa ideoida parhaat mahdolliset toimenpiteet ja seurata niiden vaikutuksia

vaikka elintarvikkeiden hinnat ovat kääntyneet kansainvälisillä markkinoilla laskuun maatalouden tuotantokustannukset ovat edelleen korkealla ja ruoka on kehitysmaissa paikalliseen tulotasoon nähden erittäin kallista

nyt ei ole nimittäin varaa ansiotuloveron kevennyksiin jotka kataisen hallitus lupasi ensi töikseen aloittaessaan valtakautensa ja tämä on yksi niistä luvatuista vaalilupauksista

nyt käsittelyssämme oleva talousarvioesitys kantaa vastuuta ihmisistä ilmastosta ja talouden kestävyydestä

keskustan mielestä suurituloisimmat voivat osallistua talouden pelastustalkoisiin hieman muita suuremmalla summalla

monissa akuuteista nälänhädistä kärsivissä kehitysmaissa aseelliset konfliktit pahentavat tilannetta tästä entisestään

yksityisteiden määrärahoista aiotaan leikata niin paljon että asiantuntijat ovat meillä ainakin valiokunnassa jo sanoneet että enää hallinnointikaan yksityisteiden määrärahojen kohdalla ei tule seuraavina vuosina toteutumaan koska niitä alkaa olla liian vähän

sen sijaan keskituloisten verotus on pidettävä ennallaan

liikenneväyliemme kunto rapautuu huolestuttavaa vauhtia ja siksi me pidämme tärkeänä että ratoihin joihin tämä hallitus satsaa hiukan enemmän kuin teihin tämä suhde pitäisi muuttaa toiseksi

suomen on osaltaan huolehdittava siitä ettei maailma käännä selkäänsä ruokakriisin uhreille

tavaraliikenne kulkee meillä edelleen kumipyörien varassa ja siksi tiestön kunto etenkin ammattiautoilijoille on jo turvallisuuskysymys

suomessa koulutukseen on panostettu myös taloudellisesti tiukkoina aikoina siinä yksi merkittävimmistä tekijöistä maamme kansainvälisessä menestyksessä

arvoisa puhemies

kehitysmaiden ruokaturvaa on parannettava ennen kaikkea vahvistamalla niiden omaa maataloutta ja paikallisten ruokamarkkinoiden toimintaa

varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta olemme tarjonneet kansalaisille tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen ja itsensä sivistämiseen

kehitysmaissakin muuttoliike kulkee maalta kaupunkeihin ja väestökasvu keskittyy kaupunkialueelle joten pienenevän viljelijäjoukon tulisi kyetä tuottamaan ruokaa entistä suuremmalle joukolle

maatalouden tuottavuutta ja tehokkuutta on parannettava lisäämällä alan koulutusta ja tutkimusta sekä kehitystoimintaa ja nopeuttamalla tiedon ja uuden teknologian leviämistä

esimakua saimme ammattikorkeakoulupaikkojen leikkauslistasta ja jatkoa seuraa kun hallitus alkaa käydä läpi maamme lukioverkkoa

markkinoille pääsyn kannalta tärkeää on tukea tuottajien järjestäytymistä ja kehittää maatalouden infrastruktuuria

ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen jättimäiset leikkaukset maakunnista ja ainoastaan nimelliset supistukset pääkaupunkiseudulta kertovat karua kieltä hallituksen innosta keskittää koulutusta ja sivistystä etelä suomeen

suomen tulee ripeästi muuttaa käytännön toiminnaksi nykyisen kehityspoliittisen ohjelman kirjaukset maaseutukehityksen ja maatalouden tuen lisäämiseksi

laajan yksityistieverkoston kunnossapito on edellytys toimivalle maa ja metsätaloudelle bioenergiakuljetukselle ja muulle elinkeinotoiminnalle

keskusta ei tätä menoa hyväksy

siellä haja asutusalueen tien päässä asuu paljon perheitä siellä tehdään työtä käydään koulussa ja asioilla ja kulkeepa sinne moni mökille ja marjastamaankin

sen sijaan aloituspaikat täytyy turvata jatkossakin koko maassa niin että ne vastaavat kunkin alueen elinkeinoelämän tarpeita ja ikäluokan kokoa

on selvää että me tarvitsemme tiettyä strategiaa ja jatkumoa pohjoisen suomen ja itä suomen kehittämiseen mutta kysyn mitä ne panostukset budjettikirjassa sitten ovat

keskustan edustakuntaryhmää on askarruttanut myöskin joukkoliikennetukien säilyttäminen nykyisellä tasolla

me tiedämme että silläkin puolella kustannustasot nousevat koko ajan ja tälle samalle joukkoliikennetuen momentille on nyt tulossa muitakin ottajia

sieltä ohjataan suoraan suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemiseen rahoitusta korvamerkittynä osuutena ja osa myöskin tästä joukkoliikenteen ostoihin tarkoitetusta rahoituksesta menee yleensä joukkoliikenteen kehittämiseen

asiantuntijakuulemisessa olemme saaneet täyden laidallisen tyrmäyksenä tämän korotuksen edestä

me olemme saaneet myöskin paljon esityksiä siitä miten merenkulun kilpailu kykyä pitäisi parantaa ja niitä tekoja todellakin tähän aikaan tarvitaan

tämä on hyvät ystävät täysin pois niistä ostopalvelusopimuksista ja ostoliikennevuoroista joita nyt sekä tämän vuoden että tulevien vuosien aikana joudutaan lakkauttamaan

suomen elinkeinoelämän kaupankäynnin ja ihmisten liikkuvuuden kannalta maamme satamat ovat elintärkeitä

me olemme myöskin toivoneet keskustan eduskuntaryhmänä että hallitus pureutuu entistä tiitterämmin siihen miten haja asutusalueen peruspalvelutaso sitten pidetään joukkoliikenneasioissa kunnossa

kyytitakuumallia jota olemme esittäneet ei ole edistetty ainakaan vielä ja toivottavasti työryhmät jotka tässä nyt ilmeisesti istuvat tämän asian päällä ottavat todesta sen että myös haja asutusalueella joukkoliikenteen ostoihin on tulevaisuudessa saatava enemmän rahoitusta

näitten eteläisten satamien lisäksi pohjoiset satamat kilpailevat nyt toistensa kanssa ja myöskin ruotsin ja norjan kanssa siitä mistä tulevien kaivoshankkeiden malmit kuljetetaan maailmalle ja siitä syystä suomen satamien on oltava iskukunnossa ja myöskin merenkulun politiikan myönteinen tälle tulevalle kehitykselle

ensi vuoden alusta alkaen hallituksen lupaaman nuorten yhteiskuntatakuun pitäisi olla voimassa

tämä ei voi olla näkymättä omassa maakunnassani pohjois pohjanmaalla missä koulutuksen aloituspaikkavähennykset ovat karmivaa luettavaa sillä jo nyt maan suurin nuorten ikäluokkien määrämme jatkaa vain kasvuaan

on käsittämätöntä että pääministeri kataisen johtama puolue on ainakin aikaisemmin edistänyt yrittäjyyden mahdollisuuksia eri puolilla suomea mutta nyt voidaan todeta että kuljetustuki uhkaa päättyä ja eriarvoistaa näitä alueellisia mahdollisuuksia

leikkausten sijaan me tarvitsemme kipeästi uusia koulutuksen aloituspaikkoja niin ammattikoulu kuin ammattikorkeakouluasteelle

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä on huolissaan vanhustenpalveluista tulevaisuudessa

siis on ollut vuosia jolloin väylämaksukertymä on ollut ylijäämäinen tai alijäämäinen joten vuodet eivät ole olleet samanlaisia väylämaksukertymän muodossa

me kaikki tiedämme tosiasiat että väestö ikääntyy huoltosuhde heikkenee ja elämme yhä pitempään ja tarvitsemme hoitoa ja hoivaa

jokainen yhteiskunnan kelkasta tippunut nuori on liikaa niin nuorelle henkilökohtaisesti kuin yhteiskuntataloudellekin

mielestäni kuljetustuen täytyy olla mahdollisimman korkealla ja ruotsista voimme taas ottaa esimerkkiä

hallitus on linjannut kehysselonteossaan että nyt satsataan kasvuun kilpailukykyyn ja viennin edistämiseen

kuljetustuki ei vääristä kilpailua kotimaassa ja se on epätasapainossa etenkin ruotsin alueellisen tuen kanssa

mitkä ovat sitten toimenpiteet esimerkiksi rikkidirektiivin kustannusten kompensoimiseksi meriliikenteelle sen tulemme näkemään tulevina vuosina

me annamme kilpailijoille tuossa naapurimaassa paljon paremmat lähtökohdat yrittää ja harjoittaa elinkeinoja myöskin pohjoisilla alueilla

kunnat ovat epätietoisia myöskin tulevasta hallituksen kuntarakenne ja karttaharjoituksesta

tämän jälkimmäisen eteen tietysti toivon että eduskunta omat puumerkkinsä tekee niin että rikkidirektiivin voimaanastumiseen saadaan lisäaikaa ja täten merikuljetuksiin ja merenkulkuun aikaa sopeutumiselle tähän tulevaan

liikennepolttoaineiden verotus on nostanut kuljetuskustannuksia ja tuo mahdollinen kilometrikorvausten leikkaus tulee tuntuvasti vähentämään mahdollisuuksia tehdä ja harjoittaa työtä myös haja asutusalueitten ulkopuolella

kuljetustuki on myös ainut hallittavissa oleva yritystuki joka ei ohjaa tekemään virheellisiä ja kannattamattomia investointipäätöksiä ja jolla voidaan tukea pääomien hankkiutumista myös syrjäisille alueille jos alueen muut luontaiset kilpailuedellytykset ovat kunnossa

kuljetustuella myös kun sitä käytetään pohjois suomessa niin niin paikkakunta vaikka kunnan hyvinvointia pidetään paikkakunnan hyvinvoinnin rattaat pyörimässä ja veronmaksajat myöskin niillä alueilla

suomessa tulee kaikin tavoin toimia merenkulun kilpailukyvyn parantamiseksi ja kuljetuskustannusten alentamiseksi

päätöksellään hallitus rapauttaa entisestään kansallisomaisuuttamme tiestön kuntoa ja ajoturvallisuutta

arvoisa puhemies

korotusta ei tule siirtää seuraavan hallituksen vastuulle

suomella on pitkät perinteet jäänmurrossa ja kylmäosaamisessa ja toivon että jäänmurrosta tulee myöskin vientituote arktisille alueille jäämerelle koska sinne tarvitaan jääolosuhteisiin kelpoisia aluksia mutta myöskin jäänmurtokapasiteettia

on selvästi tilausta siihen että hoitajat tekevät sitä työtä mihin heidät on myöskin palkattu

me esitämme että perusväylänpidon tasokorotus voitaisiin tehdä suurten liikennehankkeiden väliaikaisella jäädyttämisellä

palvelu ja hoitomaksut eivät saa olla este palveluiden piirissä olemiselle vanhuksilla tulevaisuudessa

keskustan eduskuntaryhmä on huolissaan koulujen oppilaitosten kosteus ja homeongelmien korjausrahoituksesta

nyt meillä on mahdollisuus pyytää toiselta sopijaosapuolelta jäänmurtoapua sellaisissa tilanteissa joissa oma jäänmurtokapasiteetti ei riitä

me keskustalaiset olemme halunneet välikysymyksellä nostaa otsikoihin kotihoivan ja kotiin vietävän palvelun ja ennen kaikkea lisätä omaishoidon arvostusta

yksityisteitähän käyttävät niin maa ja metsätalousalan yrittäjät mökkiläiset tienvarren asukkaat kuin luonnossa liikkujatkin

koulujen sisäilmaongelmat ovat jatkuvasti lisääntyneet ja kosteus ja homevaurioiden vuoksi välitöntä korjaustarvetta on yli tuhannessa koulussa tai päiväkodissa

arvoisa herra puhemies

valtio ei voi sysätä näiden reittien kunnossapitokuluja yhä enenevässä määrin yksityishenkilöiden maksettaviksi

meille tärkeitä prinsiippejä tässä omaishoidon keskustelussa ovat olleet nämä tuiki tärkeät asiat kuten omaishoidon tuen siirtäminen kelan maksettavaksi ja myöskin tuen saaminen verovapaaksi

jääolosuhteet vaihtelevat vuosittain ja on selvää että silloin kun jääolosuhteet ovat hankalat myöskin suomen rannikolla ja vesillä niin meidän on turvattava oma jäänmurto ensimmäiseksi

nyt suunnitelluilla euroilla emme saa kuin muutaman kohteen korjatuksi siksi tämä korjausvelka kasvaa koko ajan

siksi lasten hoitomuotojen tarkistaminen on hyvin ajantasaista ja haluan itse edistää kaikin tavoin sitä että kotona omien vanhempien tekemä hoito ja hoivatyö kasvatustyö edistyisi eteenpäin

mutta valiokunta on myöskin saanut selville venäjän jäänmurtokapasiteetin heikkouden eli on odotettavissa että meiltä tullaan pyytämään apua jäänmurtokaluston osalta

ja turva etu

tämän kelaan siirron edellytyksenä ovat yleiset kriteerit koko maassa ja siksi se turvaa hoidon ja myöskin omaishoitajien jaksamisen

seka oikeus oikeudesta turvalliseen ja terveeseen hyvään oppimisympäristöön vaan kyse on myöskin siitä että opettajat ja muu henkilökunta saavat asianmukaiset tilat tehdä työtä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tosin tässä täytyy erottaa se että suoraa rahan lapiointia ei tässäkään tapauksessa tapahdu on kyse takauksista

tämähän ei ole huono asia ollenkaan kun mietimme tulopuolta

syynä siihen on tietysti se että pyöräilyreitit ovat erityisen hyviä ja niihin on satsattu paljon alueellista rahaa ja kuntarahaa ja tämä on varmasti syypää siihen että pyöräily on suosittua niin työmatkojen kuin vapaa ajankin suhteen

tämä hallituksen esitys on todellakin tervetullut piristys sille ajatukselle että meillä opiskelijat myöskin aikuisopiskelijat lähtisivät entistä enemmän ulkomaille kouluttautumaan ja myöskin tutkimaan ja tutkimusvaihtoa tekemään

lakialoitteen keskeinen sisältö tai ajatus on siinä että työntekijä voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy

me vuosittain taistelemme tässä salissa muutamasta miljoonasta eurosta lisäämme niitä jossakin vaiheessa kuitenkin koska tämä korjaustarve on aivan ainutlaatuinen

edelleenkin painotan sitä että sopimus ei saa millään tavalla heikentää suomen omaa jäänmurtotarvetta silloin kun tarve kotimaassa on olemassa

ei riitä että joku työryhmä selvittää asiaa vaan hallituksella ja erityisesti peruspalveluministerillä on oltava selvät suunnitelmat ja on kerrottava mihin tämä omaishoidon tuki erityisesti aiotaan nyt suunnata

olisi tarvetta suuremmalle potille mutta myöskin pitkäjänteiselle päätökselle siitä että tätä rahoitusta ohjataan tulevina vuosina paljon paremmin tähän homevaurioista kärsivien koulujen ja päiväkotien korjaamiseen

tukemalla tarkkaan yksi ja portugalin porto pari takauksilla portugalia vältämme todennäköisesti samanlaisen taloudellisen laman kuin minkä koimme vain kolmisen vuotta sitten

arvoisa puhemies

oma pieni empiirinen tutkimukseni opiskelijoiden halukkuudesta lähteä ulkomaille opiskelemaan tuotti tuloksen että sitä halukkuutta on vähemmän kuin aikaisemmin ja opiskelijat ovat laiskistuneet entistä enemmän suhteessa tähän kansainväliseen viitekehykseen

tekemässäni lakialoitteessa ehdotetaan että osittaista hoitovapaata voisi saada siihen saakka kun perusopetuksessa olevan lapsen kolmas lukuvuosi päättyy eli vuoden pidennystä